meidän onkin tehtävä kaikkemme jotta kitkemme työelämästä ne tekijät jotka johtavat jatkuviin sairauslomiin tai uhkaavat pahimmillaan jopa katkaista koko työuran ja johtaa sosiaalitukikierteeseen joutumiseen

työnantajan ei puolestaan kannata maksaa huonotuottoisesta työpanoksesta täyttä hintaa eikä työntekijän puolestaan kannata ottaa huonosti palkattua työtä vastaan koska tällöin hänen lopulliset nettotulonsa saattavat jopa laskea

nyt on viimeiset hetket käsillä mikäli todella haluamme parantaa työelämän laatua ja varmistaa sen että jokaisen työtä vailla olevan kannattaa ottaa työtä vastaan edes osittain ja että ketään apua tarvitsevaa ei jätetä yksin sosiaalitukikierteeseen

on siksi tärkeä ottaa huomioon tavoite liikunnan lisäämisestä kaikkien hallinnonalojen toiminnassa ja edistää elinikäisen liikunnan mahdollisuuksia

tässä vastuu ei kuitenkaan voi olla pelkästään valtiolla tai kunnilla sillä viranomaiset eivät voi tulla kiskomaan ketään kotisohvalta edistääkseen kansanterveyttä